en nyt pitäisi sitä ihan yksiselitteisesti ilonaiheena vaikka totta kai jokainen yksittäinen asuntovelallinen on omassa taloudessaan tyytyväinen kun maksaa pientä korkoa

esityksiä vastustetaan joskus niin sanotun porttiteorian vuoksi ja viimeksi näin on käynyt kun hallitukselta tuli tämä ajatus lukukausimaksujen asettamisesta eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

yhtä väärää politiikkaa oli leikata ihmisten perusturvan tasoa tälläisestä ei puhuttu iät mitään

mutta kun miettii isompaa kokonaisuutta niin alhainen korko merkitsee tietenkin sitä että taloudessa menee huonosti ja sehän on ehdottoman huono asia

sen takia hallitus ja ennakoi jo eduskunta edellyttää että me panostamme ylivahvasti uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen ja tämä on keskeinen osa niitä kärkihankkeita joita hallitus on

voidaan kysyä millä tavalla lakia avioliiton osalta halutaan muuttaa sitten seuraavaksi olisiko se sitten esimerkiksi moniavioisuuden hyväksyminen jota vihreiden nuorisojärjestö on ehdottanut

pankit tässä viime aikoina ovat myös korottaneet marginaalejaan ja miksi

tämä

uudet suunnitelmansa yhdessä aikaisempien päätösten ku taju kuten junavuorojen leikkauttaa kaatumisen myötä vaarantavat tasapainoisen aluekehityksen ja alueiden elinvoiman ja sitä myötä maakuntien ja alueiden maanosan kehittyä ja omien vanhukset ohjataan

sitten voidaan jatkaa debattia

hehän ovat mahdollisia tulevaisuuden kansanedustajia jotka sitten tulevat tekemään oman arvomaailmansa näköisiä ehdotuksia jahka saavat nämä konkarit täältä syrjäytettyä

viimeisin huolestuttava esimerkki hallituksen halua kehityslinjauksista on savonlinna opettajakoulutus kampuksella

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa käyttöön työeläkerahastojen emu puskurin ja ylätalon viinistä myös

minun nähdäkseni sen voi esittää myös tämän kysymyksen kohdalla ja on ihan selvää minunkin mielestäni että maailma muuttuu ja suomi muuttuu siinä mukana mutta silti voi miettiä missä kulkee perinteisten perheoikeudellisten instituutioiden raja vai onko sitä missään

rouva voimme estämään edustaja kiurun kysymys ole todella olennainen

suomella

melko

sipilän hallitus on luopunut tästä ajattelutavasta ja korvannut olemme kaikki samassa veneessä ajattelutavan toisella

kaupparatsu maailmalla on ollu edistämässä nimenomaan näitä asioita eduskunta edellyttää että nyt afrikassa oli turtarassa eli totta

puolesta tehdään työtä jo tämä on se suomalainen tapa myös auttaa kehitysmaita ja kehittyviä talouksia kehittymään ja nostamaan itsensä ylös eikä pelkästään ja

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ollut malliesimerkki maasta jossa väriä joka pärjää

epäselvää naisille miten paljon suomi voi tätäkin hallitus valmistelee sote uudistusta avoimesti ja sen takia on erittäin harmillista että tekesin vuoropuhelussa opposition ja kehitysmäärärahoja on leikattu mutta nyt hän ei niin tee nämä perinteiset tavat vaan erityisesti pitää mieskin kansalaisyhteiskunnan kanssa ja varaa tähän tarvittaessa kehysten ulkopuolisen rahoituksen

mutta minäkin peräisin näitä konkreettisia tekoja hallitukselta

missä ovat ne teot jotka te suuntaatte nimenomaan pienyrittäjille yksinyrittäjille pienten yritysten arjen helpottamiseen ja yrittäjyyteen kannustamiseen

arvoisa puhemies

vaikka en yksiselitteiseksi turkistarhauksen kannattajaksi tunnustaudukaan tunnustan ja tiedostan sen että kyseessä on laillinen elinkeino jolle kuuluu täten oikeus toimia lain säätämissä rajoissa

sipilän hallituksen johdolla tästä periaatteesta

juha sipilän hallitus on omilla poliittiseen päätöksillä valinnut suomelle

olette muistaneet suuryrityksiä mitä en sinänsä kritisoi koska kaikkia yrityksiä tarvitaan mutta missä ovat ne yrittäjäkentän toiselle laidalle kohdennetut teot

kaikenlaiset eläinten hyvinvointiin tähtäävät ideat ovat mielestäni tervetulleita ja tämän aloitteen perusteluissa kiinnitetään rakentavalla tavalla huomiota niihin keinoihin joilla turkiseläinten hyvinvointia voitaisiin kohentaa

sitten jatketaan debattia

se on maaseudulle ja myös monille kaupunkilaisille erittäin tärkeä harrastus ja siinä korostuvat luontoarvot ja riistakantojen hoito

kyseessä on suunta jonka päässä on menneisyydestä tuttu maa jossa tunnusmerkki ovat kalen osaamistasoa eriarvoisuus ihmisten välillä ja huoli tulevaisuudesta

siitä kärsivät tietenkin turkiseläinten lisäksi muutkin tuotantoeläimet ja lisäksi maaseudulla missä ei ole yksityisiä eläinklinikoita kuten isommissa kaupungeissa myöskään lemmikkien vaivoihin ei välttämättä saa kovin nopeasti apua

metsästykseen kytkeytyy kuitenkin yksi selkeä ongelma

ne jotka toimivat väärin tahraavat myös niiden maineen joka on tämän ehdottoman enemmistön maine jotka toimivat oikein

eläinlääkärien tilanne kaipaisi totisesti lisää huomiota ja toimenpiteitä etteivät työkuorman alle uuvu eläinlääkärit joita on erityisesti maaseudulla liian vähän

arola puhemies edellä on perustelee suomen perustuslain eli kolme pykälään viitaten esitämme asian ajaminen asianomaisten ministeri vastattavaksi seuraava

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

asia

kuuluuko hallituksen suunnitelmiinsa tieliikenteen hoitoon jossa julkinen valta ei voi luottaa kansalaisia tärkein ottelu

tämmöisenä viestinä vain ja toiveena sinne ministeriön suuntaan että mietittäisiin enemmän keinoja joilla tätä todella ikävää ilmiöitä pystyttäisiin tehokkaammin kitkemään

tästähän seuraa vaikeuksia eläinten omistajille ja sitä kautta myös tuotanto ja lemmikkieläimille jotka ovat sataprosenttisesti ihmisten huolenpidosta riippuvaisia

muutoin kuin osakeyhtiönä ja kilpailussa isojen ulkomaalaisten monikansallisten yritysten

en ole tätä aloitetta allekirjoittanut koska kuten tiedämme täällä niitä riittää ja joku erityisen hyväkin voi siis livahtaa ohi silmien

aikooko hallitus jättää valtion vastuulla olevia rautatiet ja meriväylät ja aikooko hallitus muuttaa suomen teillä kulkemisen maksulliseksi

keskustelu on päätynyt asia lähetetään liikenne edistettävän

päättynyt

herra puhemies

tässä vuosien aikana on toki ollut hyvinkin monta tällaista turkisten vastaista kampanjaa käynnissä ja kun näitä vähän täällä googlettaa niin ihan tässä viime aikoinakin useat hallituspuolueiden edustajat jotka tälläkin hetkellä ovat joko kansanedustajia tai ministereitä ovat näissä olleet mukana

onko hallitus pesee ja kenen takana kokonaisuudessaan jää onko hallitusyhteistyö viemässä eteenpäin tänä keväänä julkistettuja antti rinne luki välikysymystekstin

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi

mutta viitaten siihen että perussuomalaisten ryhmässä on vähemmän kriittisiä ja enemmän kriittisiä ja jotkut jopa suhtautuvat asiaan myönteisesti uskallan arvioida että samanlaista hajontaa voinemme nähdä vähintäänkin keskustelussa sitten kun se turkistarhauksen kieltämiseen tähtäävä lakialoite tulee tänne

asia

asia

eduskunta edellyttää että toimeentulotuen ja nyt kun meillä yliopistoilla tulee mahdollisuus myydä tutkintoja myös ulkomaille tämänkaltaisiin mahdollisuuksiin täytyy tarttua jalka räätälöidä koulutusta jota kehittyvät maat

vaikka perussuomalaiset ovat useaan otteeseen kehitysapua kritisoineet olemme kritisoineet korruptiota niin minä en siitä huolimatta halua jättää tätä asetelmaa sellaiseen köyhien ihmisten väliseen vastakkainasetteluun enkä minä halua jättää tänne kielteistä ilmapiiriä

äitinä minun täytyy sanoa että kyllä minun olisi hyvin vaikea viedä omaa tytärtäni sellaiselle lääkärille josta tiedän ettei hyväksy hänen ratkaisuaan esimerkiksi raskaudenkeskeytyksestä ja siinä mielessä tässä on erittäin paljon kyse ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista

edustaja paloniemi täällä puhui tästä maailman parantamisesta ja minun täytyy sanoa että minäkin pidän itseäni tietyllä tapaa maailmanparantajana vaikka olenkin perussuomalainen

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

minä vain näen tämänkin asian sillä tavalla että meidän pitää yksinkertaisesti toimia huomattavasti nykyistä ponnekkaammin kansainvälisillä foorumeilla kansainvälisissä yhteisöissä ja euroopan unionissa

perussuomalaiset esimerkiksi yhtyvät sataprosenttisesti moneen esiin nostettuun asiaan siihen että naisten asemaa pitää parantaa lapsiin pitää panostaa demokratiaa pitää kehittää ja minä olen itse kansanedustajana kun minä olen aika paljon matkustanut suurella ylpeydellä kertonut näiden matkojen yhteydessä siitä miten suomessa miehet ja naiset yhdessä politiikassa eduskunnassa hyvin selkeästi toimivat kehityspolitiikassa ja näkevät että nämä asiat ovat yksiselitteisen tärkeitä kohteita

me tiedämme millä tavalla käy niissä maissa joissa nuoret tytöt jopa raiskauksissa joutuvat synnyttämään lapsia oman terveytensä uhalla oman mielenterveytensä uhalla oman kehityksensä uhalla oman tulevaisuutensa ja lapsensakin tulevaisuuden uhalla sen takia että on joku muu joka katsoo että heillä on moraalinen oikeus olla hyväksymättä tätä raskaudenkeskeytystä

täällä on hyvin monessa puheenvuossa mainittu tämä eu problematiikka että ei ole pidetty asioista tarpeeksi hyvää huolta tai ei ole noudatettu yhteisiä sääntöjä niin että kerta kaikkiaan siihen toimintamalliin tai toimintakulttuuriin mikä eussa vallitsee pitää tässäkin asiassa yksinkertaisesti saada parannus huomattava parannus nykytilaan ja koettaa ratkaista se sitä kautta että toimitaan niitten sääntöjen mukaan mitä on alun perin sovittu tässäkin

sitä en kiistä etteikö alakohtaisesti voisi ollakin erityistarvetta tietyllä tavalla koulutetulle työvoimalle mutta mitenkään yleistävästi tästä työvoimapulasta ei pitäisi nähdäkseni puhua

asia

asia

keskustelua ei syntynyt

kun he ovat kenties siellä omassa kotimaassaan aiemmin saaneet jonkun hyvinkin korkean koulutuksen ja täällä sille ei ole mitään käyttöä he eivät ole työelämässä tai tekevät täysin muuta kuin koulutustaan vastaavaa työtä niin on meillä mielestäni täällä jo näitä resursseja tänäkin päivänä ja ne pitäisi ottaa käyttöön

tämä

asia